minäkin kiitän siitä

mutta ei voi olla niin että suomen eduskunta on ainoa jossa käydään tällaista avointa keskustelua ennen niitä kokouksia joissa yritetään päätättää aivan keskeisistä vuosien päähän ulottuvista linjanvedoista ilman mitään avoimuutta ilman mitään parlamenttikäsittelyä

näin ollen itse katson että tässä tilanteessa se tapa ja mahdollisuus millä asteittain lisättyjä toimia voidaan myöskin asteittain purkaa on se tapa jolla pystyttäisiin vaikuttamaan parhaassa tapauksessa nyt tämän konfliktin ratkaisuun

tosin sitten yhdysvalloilla on rs operaatiosta riippumatta myöskin jotain omaa sotilaallista operaatiota siellä mutta se on erillään rsstä

sen vuoksi pelkästään sen toimeentulon tuhoaminen joillain massiivisilla myrkytyksillä tai vastaavilla ei ole mikään kestävä ratkaisu sekään vaan on luotava samanaikaisesti ne lailliseen kestävään hyväksyttävään talouteen viljelyyn perustuvat vaihtoehdot joita tuo maa tarvitsee

arvoisa puhemies

euroopan hetki on tullut

mutta tietenkin ihan siitä riippumatta onko yhdysvalloilla tällaista vai mikä on rsn asema totta kai me tiedämme että talebanin silmissä kaikki ulkolaiset eivät vain sotilaat vaan yhtä lailla ulkolaiset siviiliavustustyöntekijät niin kuin olemme traagisesti voineet nähdä ovat yhtä lailla hyökkäysten ja terrori iskujen kohteena

monissa puheenvuoroissa ensinnäkin ryhmäpuheenvuoroista yhdyn myöskin pääministerin kiitoksiin näkemykset ovat täällä hyvin yhteneväisiä ja se on minusta arvokas ja tärkeä asia

nämä mahdolliset vankilennot ovat olleet pitkään esillä mutta suomen mahdollisuudet saada niistä tietoja rajoittuvat siihen mitä muut ovat valmiita antamaan

toinen ongelma on sitten se että monet afgaaniviranomaiset ovat täysin sekaantuneet korkeallakin tasolla tähän huumekauppaan

srebrenican verilöyly kosovon sota serbian pommitukset ja muut kauheudet olivat kuitenkin vasta edessä ja ne osoittivat miten tuskallisen väärässä silloinen eurooppa hybris vielä oli

me olemme tehneet jo alusta alkaen selväksi että suomen ilmatilaa ei voi käyttää mihinkään kansainvälisten sopimusten vastaiseen tai muuhun laittomaan käyttöön

se on osa sitä korruptiota joka koko maata vaivaa

en haluaisi että sitä tuotaisiin osaksi tätä keskustelua

näyttää ylipäätään siltä että tuo talebanin toiminta on enemmänkin nyt siirtynyt tällaisten näyttävien ja tuhoisien terrori iskujen tekoon eikä varsinaiseen sotilaalliseen toimintaan mikä kertoo siitä että hekään eivät arvioi että heillä olisi mahdollisuuksia minkäänlaiseen sotilaalliseen voittoon

sen vuoksi voi aivan hyvin esittää moniakin kysymyksiä niistä ihmisistä ja johtajista paikallisista johtajista ja muista joidenka kanssa olemme yhteistyössä ovatko nämä niitä oikeita partnereita

sen sijaan olen valmis ja varmasti on koko hallitus siihen että kun tämä kiinnostaa ihmisiä niin paljon niin katsotaan se tapa jolla eduskunta voi tähän myöskin laajemmin

te olette menossa euroryhmän päämiesten kokoukseen jollaista meidän perussopimuksemme eivät edes tunne

eivätkä ne tunne sellaista ehdotusta jonka tekevät puheenjohtajat kaksikkona tai itse asiassa saksaranska tällä nimimerkillä

jos hetki tuolloin olisi ollut euroopan jos unionilla todella olisi ollut riittävän yhtenäinen tahtotila realistinen tilanneanalyysi ja toimiva kriisinhallintakapasiteetti käytössään niin ainakin osa kauheuksista olisi vältetty

kaiken tämän jälkeen se mitä kannattaa kuitenkin pitää mielessä on se että kyllähän afganistanin tulevaisuuden viime kädessä ratkaisevat afganistanilaiset itse

toinen asia on sitten että niistähän ei selviä vielä kovin paljoa asioita mutta sitten kun nämä on saatu niin me arvioimme vieläkö tässä voidaan ja mitä tehdä

mutta tällä terroritoiminnalla voidaan tietysti pitää maa epävakaana ja hauraana ja aiheuttaa suunnattomia menetyksiä

muuten euroopan unionin demokraattinen legitimiteetti katoaa ja se olisi kohtalokasta meille kaikille jotka pidämme tätä eurooppalaista yhteistyötä arvossa ja tärkeänä

kysymys on todellakin vain asiakirjasta joka on poliittinen asiakirja ja kertoo sen miten menetellään jos tulee tilanteita joissa naton sotilaita olisi suomessa niin kuin niitä on harjoitusten yhteydessä ollut jo monien vuosien ajan lyhytaikaisesti

me voimme vain auttaa heitä

olemme koko ajan pyytäneet että ne tahot ihmisoikeusjärjestö amnesty ja muut jotka ovat kiinnittäneet tähän huomiota toimittaisivat meille kaiken mahdollisen tiedon juuri tällaisten selvitysten eteenpäin viemiseksi

viimeksi juuri tuli uutinen siitä että ranskan kulttuurikeskuksessa kabulissa on ollut pommi isku jossa ei kuitenkaan ollut raportoitu menetyksiä

toinen asia on sitten se että se mitä tuohon kilpailukykypakettiin nyt yritetään saada ovat asioita jotka eivät sinne kuulu

lissabonin sopimuksen voimaantuloa ei ole odotettu passiivisesti vaan monissa asioissa unioni toimii kuin se jo olisi voimassa

uskoisin kuitenkin että tuollaisissa olosuhteissa perusinhimillisen vakauden ja rauhan oikeudenmukaisuuden kaipuu toimii edelleen ja afganistanilaisille on annettava mahdollisuus siihen että tämä voisi toteutua

ne kuuluvat kansallisten parlamenttien ja hallitusten päätösvaltaan eikä tällaista yksipuolista linjausta missään tapauksessa tämä eduskunta eikä toivottavasti tulevakaan voi olla hyväksymässä

mitä tulee sitten tähän palestiina kysymykseen tuolla ykssa niin on aivan totta että me elämme kenties hyvin ratkaisevia aikoja sen suhteen kauanko niin sanottu kahden valtion malli on toimintakykyinen ja toimintakelpoinen

on tärkeätä ettei unioni käperry institutionaaliseen itsetutkiskeluun vaan keskittyy siihen mitä tässä nyt ja lähitulevaisuudessa eulla teemme ja tämä on selonteonkin oikea lähtökohta

totta kai tämä sisältyy siihen miten jo alun perin silloin kun suomi on liittynyt mukaan kumppanuuteen se on muidenkin kumppanimaiden tavoin jotka ovat tällaisen sopimuksen tehneet tällaiseen mahdollisuuteen varautunut

tämä on tietysti perusedellytys myöskin sille medevac operaatioiden osalta ja vastaavasti että kriisinhallintahenkilöstön asema tälläkin lailla on turvattu

varmasti siinä työssä on tehty paljon pahoja virheitä mutta kyllä sillä työllä on myöskin ollut myönteisiä tuloksia